on oikein että tuen painopiste afganistanissa tällä hetkellä on siirtymässä vähitellen sotilaallisesta kriisinhallinnasta enempi siviilikriisinhallinnan ja kehitysyhteistyön puolelle

rauhanturvaajamme ovat siellä ja muuallakin palvelleet ansiokkaasti ja saaneet arvokasta kokemusta mutta myös psyykkisen ja fyysisen vammautumisen ja palvelussairauksien mahdollisuus on aina olemassa

onko kriisinhallintatehtävissä palvelleen henkilöstön asemaan tai tukijärjestelmiin hallituksessa suunniteltu muutoksia tai parannuksia

suomalaisten yritysten vienti ja kasvu on tällä hetkellä semmoisella tolalla että mitään esitystä niistä joita täällä on esitetty ei kannata torjua suoralta kädeltä

erittäin tyytyväinen olen siihen että täällä on käyty aika iso ja laaja keskustelu ja hallitus on jo ruvennut toimiin meidän lähialueittemme tilanteen hyödyntämiseksi

norjassa on tällä hetkellä työvoimapula mutta suomalaiset yritykset ja suomalaiset työntekijät työttömät työntekijät eivät lähde norjan puolelle

siis varmaan niin kuin edustaja brax sanoi yksi asia on kielimuuri joka norjan kieleen koetaan suurempana mutta myös norjalaiset normit norjalaiset viranomaiset

olisi tosi järkevää perustaa yhteinen kauppapaikka yhteinen suomi talo bisneshengessä pohjois norjaan jossa voisivat sekä norjalaiset että suomalaiset yritykset ja työntekijät kohdata ja keskustella mistä kiikastaa

lisäksi uudet turvallisuusuhkat edellyttävät tiivistyvää yhteistyötä rajat ylittäviin uhkiin ei nykypäivänä voi tehokkaasti vastata ilman kansainvälistä yhteistyötä

kyse ei ole vain pohjoismaisesta ilmiöstä sillä tiukentuneet puolustusbudjetit ja uudet uhkakuvat ovat saaneet valtiot etsimään samanmielisiä kumppaneita muissakin yhteisöissä

suorituskyvyn jakaminen ja ponnistelut puolustusmateriaaliyhteistyön tehostamiseksi ovat vain eräitä esimerkkejä puolustusintegraation syventämisestä euroopan tasolla

me tarvitsemme tiivistyvää puolustusyhteistyötä muiden pohjoismaiden eun ja nato maiden kesken ja hyödymme siitä

samalla on kuitenkin muistettava ettei pohjoismainen puolustusyhteistyö anna suomelle turvatakuita eikä se ole ratkaisu puolustusvoimien rahoitusongelmiin

puolustusvoimille on annettava mahdollisuus lakisääteisten tehtäviensä hoitamiseen ja toimintansa pitkäjänteiseen kehittämiseen

yhteistyön kehittäminen on kuitenkin erittäin tärkeää koska se tarjoaa mahdollisuuden parantaa kustannustehokkuutta vähentää päällekkäisyyksiä ja syventää osaamista ja yhteensopivuutta

kokoomuksen eduskuntaryhmän mielestä pohjoismaisen puolustusyhteistyön vahvuutena ovat sen joustavuus käytännönläheisyys ja maiden pitkä yhteistyöperinne

konkreettisesti käynnissä olevat hankkeet usealla eri tasolla osoittavat että yhteistyö on jo arkipäivää esimerkiksi toimivasta yhteistyöstä suomen ruotsin ja norjan ilmavoimien säännölliset yhteisharjoitukset pohjoisilla alueilla

paljon etukäteiskeskusteluakin herättänyt suomen osallistuminen islannin ilmatilan valvonnan yhteydessä toteutettavaan harjoitustoimintaan yhdessä ruotsin ja norjan kanssa on myös hyvää käytännön yhteistyötä ja on linjassa suomen nato kumppanuusohjelman kanssa

arvoisa herra puhemies

aluehallintouudistuksen yhtenä keskeisenä tavoitteena oli viedä päätöksentekoa mahdollisimman lähelle niitä joihin se kohdistuu

kokoomuksen eduskuntaryhmän mielestä pohjoisen puolustusyhteistyön tiivistäminen on hyödyllistä ja täydentää erinomaisella tavalla eun ja naton kanssa tehtävää yhteistyötä

toinen tavoite oli vahvistaa ja lisätä maakunnan roolia ja asemaa aluekehitystyössä ja edistää valtion aluehallinnon ja maakuntien yhteistyötä ja vaikutusvaltaa alueen kehittämiseen

yhdessä kehitetyt sotilaalliset suorituskyvyt lisäävät kaikkien maiden turvallisuutta niiden omien rajojen sisällä mutta myös toimintakykyä kansainvälisissä operaatioissa

viimeksi mainitusta saatiin loistava näyttö pari viikkoa sitten kun kaikkien maakuntaliittojen ja ely keskusten neuvottelema yhteinen näkemys tulevan rakennerahastokauden eun rakennerahojen jaosta eteni valtioneuvoston päätökseksi sellaisenaan

hallitus siis kunnioitti maakuntien yksimielistä esitystä myös suhteessa ministeriöihin päin ministeriöitten kovista muutosesityksistä huolimatta

käsittelyssä olevassa lisätalousarviossa on paljon hyvää mutta myös huolestuttava viesti suomen tämänhetkisestä taloudellisesta tilasta sekä eräs periaatteellinen kysymys pitkäjänteiseen huolellisesti harkittuun päätöksentekoon

lisätalousarvio kertoo yksiselitteisesti että suomalainen teollisuus ja elinkeinoelämän rattaat eivät pyöri niin kuin on odotettu vaan talous on ennakoituakin huonommassa jamassa

useita välillisten verojen tuottoarvioita alennetaan koska talouden kehitystä koskevat näkymät heikkenevät edelleen saatujen verokertymätietojen mukaan

voimalaitosvero niin sanottu windfall vero jota ei tosin ole kyllä vielä saatu voimaankaan perutaan ja arvio veron tuotosta poistetaan

hallituksen esitykseen sisältyy useita kasvua ja työllisyyttä tukevia toimenpiteitä jotka perustuvat kesäkuussa käydyissä hallitusneuvotteluissa sovittuihin linjauksiin

toivoa sopii että näin tulevat työllistämistyöt kohdentuvat suomalaisiin työttömiin ja suomalaisiin yrityksiin

koska vastapakotteet iskevät kovimmin maataloustuotteisiin pääosa tuesta tuleekin mielestäni osoittaa maidontuotantoon kuitenkin liha alaa ja kalatuotteita unohtamatta

täällä on hyvin tullut esille kaksi asiaa jotka minun mielestäni kulminoituvat tähän lakiesitykseen

ensinnäkin on tämä varsinainen sisältö meidän veteraaniemme kuntoutukseen pääseminen niin että siinä ei ole este että kunta ei tiedä missä veteraanit asuvat ja sitä kautta tavallaan veteraani on ollut hukassa

erityisen iloinen olen siitä että lisätalousarviossa osoitetaan äkillisestä rakennemuutoksesta kärsivään ouluun lisätukea uusien työpaikkojen luomiseksi

ict alan äkilliset muutokset ovat vieneet tuhansia työpaikkoja ja lisänneet työttömyyttä rajusti joten valtion mukaantulo on todella nyt tarpeen

veteraaniasioista ansaitsisi puhua pitkäänkin mutta noudatan puhemiehen toivetta että keskitytään tässä tähän lakiesitykseen

kiitokset kuuluvat hallitukselle tästä ripeästä ja poikkeuksellisen aktiivisesta toiminnasta

toinen mikä täällä on noussut esille kahdessa edellisessä puheenvuorossa on se että viranomaisten keskinäinen tiedonkulku on tässä kohti nyt avattu ihan oikein

määrärahoja siirretään taskusta toiseen vai sanoisinko maakunnasta toiseen muuttamalla liikenneverkkoinvestointikohteita jokaisessa mahdollisessa lisätalousarviossa kehysriihessä tai budjettineuvotteluissa paljoakaan välittämättä valtioneuvoston ja eduskunnan liikennepoliittisen selonteon hyväksymisestä

tosin tähänkin meni luvattoman kauan aikaa mutta olkoon tämä esimerkkinä monelle muulle tietosuojan alla olevalle asialle jossa todellisuudessa niin kuin edustaja lauslahti tuossa sanoi tietoa suojellaan enempi kuin ihmistä

toinen on tämä menettelytapa mutta ennen kaikkea on tämä lain sisältö että meidän veteraanimme nyt sitten pääsisivät kuntoutukseen ja kotiin vietävien palvelujen piiriin

erityisen tärkeä yli vieskaiisalmikontiomäki ratayhteyden sähköistäminen siirtyy ja kutistuu

ne rahat ovat olemassa näihin kuntoutuksiin niitä on palautettu mutta kun niitä ei ole hyödynnetty niin nyt siitä ainakin nämä lakiesteet poistuvat

rataosuus on koko suomen rataverkon vilkkain sähköistämätön rataosa jolla kulkee merkittävä ja edelleen kasvava liikennemäärä

mikäli hanketta ei käynnistetä pikaisesti vr joutuu varautumaan yli kymmenen uuden dieselveturin hankintaan lähiaikoina sähkövetureitten sijaan

tämä taasen on vastoin raideliikenteen kehittämistä koskevia tavoitteita ja käsittämätöntä myös ilmastovaikutusten kannalta

toisaalta nyt esitetään ohi eduskunnan hyväksymän neljän vuoden strategisen suunnittelun selonteon neljän uuden hankkeen aloittamista ja muutaman laajentamista

selontekoja ja selvityksiä tehdään mutta ne eivät näytä sitovan ketään vaan hankkeita käynnistetään lisätalousarvioissa ja hankkeita arvioidaan uudelleen mistä syystä milloinkin

perusteet eivät mielestäni pohjaudu strategiaan eivätkä hyvään suunnitteluun vaan enempi sattumanvaraisuuksiin ja usein ei niin välttämättä liikenteellisiin perusteisiin

päivä marraskuuta kaksituhatta

yksitoista

olisi pikaisesti siirryttävä budjetin ulkopuoliseen rahoitukseen infran osalta jolloin voitaisiin hyödyntää laajasti maailmalla tarjolla olevia eri rahoitusmuotoja

kiitän tässä yhteydessä hallitusta siitä että kansanedustajan tekemä lakialoite joka lähetekeskustelun jälkeen täältä lähetettiin lakivaliokunnan käsittelyyn ja oli siellä parisen vuotta otettiin hallituksen työlistalle ja saatiin käytännössä samansisältöinen lakiesitys hallituksen esityksenä tänne

samalla haluan kiittää myös maa ja metsätalousvaliokuntaa siitä työstä mitä he ovat tehneet mietinnön aikaansaamiseksi ja kuulleet asiantuntijoita

kukaan ei osaa ennustaa kuinka pitkän ajan kuluttua sähköinen asiointi tulee entistä enempi käyttöön ja tokihan sitten virkatyönä näitä tehdään aika joukko

mutta se näkökohta miksi minä aikoinani tein tästä sen lakialoitteen koski nimenomaan haja asutusalueella ja pitkien matkojen päässä olevia ja myös erikoisia tapauksia

niin kuin valiokunnan puheenjohtaja tässä myös mainitsi on aina sellaisia tapauksia joita ei sähköisesti voi tehdä sanoisiko yksinään omassa työhuoneessa vaan siinä tarvitaan asiantuntemusta

arvoisa herra puhemies

ympäristönsuojelulaki on mielestäni erittäin tervetullut tähän saliin ja kattaa toivotaan niitten ongelmien poistamisen mitä nyt on ollut eri puolilla suomea

edustaja kiviranta otti esille sen onko yleensä tarpeellista olla kaupanvahvistajalla yläikäraja ja sitä myös varmasti olisi voitu pohtia

hän viittasi asianajajien ja muissa vastaavissa tehtävissä olevien ihmisten toimien yläikärajojen poistamiseen ja tässä kun on tämmöinen poistuva tehtävä niin olisi varmaan voinut miettiä myös sitä

koen sympatiaa voimakkaasti niitä kohtaan jotka kokevat että energiatuotantoa tällä lailla ollaan rajoittamassa tai ainakin luvansaantia viivyttämässä ehkä vaikeuttamassakin

mutta kaiken kaikkiaan haluan olla tyytyväinen siihen että edustajan tekemä lakialoite voi edetä tässä talossa niin että sitä hallituksen esityksenä sitten tuodaan eteenpäin enkä ole näin muodoin ollenkaan pahoillani siitä että valiokunta esittää oman lakialoitteeni hylkäämistä

mutta tätä varten hallituksen lausumassa sekä perusteluissa on kyllä mielestäni rajattu aika hyvin turvetuotannon mahdollisuudet

eikö eduskunta voisi pelkistettynä näitä ajatuksia joita hallituksella ja ministerillä on ollut viedä sinne perusteluihin lausumiin ja pykälään niin että niitä ei tarvitsisi tulkita sitten tuolla kentällä

kun yksi kolmannes alenemasta kohdistuu yhteisöveroon ja toinen kolmannes energiaveroon jotka ehkä parhaiten ovat ennustettavissa alkuvuoden verokertymän tietojen pohjal ta niin voidaan todeta että suomalainen yritystoiminta ja tulokset ovat merkittävässä laskussa

tänä päivänä ovat ilmestyneet myös syyskuun työvoimatilastot jotka kertovat saman asian toisesta näkökulmasta mutta viesti on yhtä huolestuttava

esimerkiksi kotikaupungissani oulussa tieto ja viestintätekniikan alan siis ictn rakennemuutos näkyy selvänä muutoksena työnvälitystilastoissa vaikka ict alalla tilastot eivät kerro tällä hetkellä vielä koko totuutta erilaisista järjestelyistä johtuen

jos nyt ei puututa voimakkaasti ict alan rakennemuutoksen aiheuttamiin ongelmiin niin jo ensi talvena nämä työttömyysluvut kyllä räjähtävät todella korkealle

arvoisa puhemies

edellä kuvatuista syistä on erinomaisen hyvä että kataisen hallitus esittää kolmen sysätä osa arvi arvio kolmannessa lisätalousarviossaan panoksia tieto ja viestintätekniikan alan työllisyyden turvaamiseksi

digitaalisten palvelujen toimintaympäristön kehittämiseen ja niin sanottujen pilvipalvelujen kehitys ja testausympäristöön tulevilla rahoilla edistetään myös julkisen sektorin sähköisten palvelujen kehittämistä

panostuksia viennin kokonaisvaltaiseen edistämiseen markkinoilla euroopan ulkopuolella ja kilpailukyvyn parantamiseen tarvitaan myös jatkossa

julkinen hallinto voisi ostaa toimialariippumattomat it palvelut yhtiöltä kilpailuttamatta niin sanottuina in house ostoina

samansuuntaisia hankkeita on menossa myös turvallisuuspuolella erillisverkot oyn toimesta

oulussa on runsaasti jopa tuhansia nokialta ja sen alihankkijoilta vapautuvia tämän alan huippuosaajia joten oulu olisi luonnollinen toimipaikka tällaisille yhtiöille

arvoisa herra puhemies

mielestäni nyt on valtion kannettava vastuunsa ja sijoitettava yhteiskunnan toiminnot sinne missä on osaamista ja runsaasti nuoria ihmisiä jäämässä työttömäksi

sitten kun seuraavan kerran saliin tulee yrittäjämyönteisiä lakeja toivoisin että ollaan yhtä yksimielisiä

tämä on mielestäni oikeaa alueellistamista josta hyötyvät kaikki osapuolet eikä ihmisiä tarvitse siirrellä paikasta toiseen kun osaajat ovat jo paikan päällä

mutta tottahan se on että tässä epävarmassa tilanteessa ainoa paikka mistä me työpaikkoja saamme on pienet ja keskisuuret yritykset ja on kiinnitettävä huomiota niitten olosuhteisiin ja rohkeuteen työllistää enemmän väkeä kuin tällä hetkellä

jos yksikin mikroyrittäjä pystyisi palkkaamaan yhden lisätyöntekijän niin meidän tilastomme näyttäisivät aivan erilaisilta

arvoisa herra puhemies

ulkoasiainvaliokunnan hyvin laajasta mietinnöstä nostaisin esille yhden asian joka mielestäni on tulevaisuudessa hyvin tärkeä strategisesti ja muutenkin nimittäin arktisen alueen

arktisella alueella nitoutuvat yhteen niin talous logistiikka turvallisuus kuin ympäristöasiatkin ja ne ovat minun mielestäni toisistaan erottamattomia asioita

arktisen alueen merkitys on voimakkaasti kasvussa lähivuosina ja vuosikymmeninä

minun mielestäni on helppo yhtyä valiokunnan päätelmiin siitä että pohjoismaisen yhteistyön lisääminen arktisella alueella on ensiarvoisen tärkeää

kannatan lämpimästi valiokunnan ehdotusta kartoittaa pohjoismaiden yhteistyön intressit ja pyrkiä niiden kirjaamiseen yhteiseen toimintastrategiaan

me olemme kuitenkin jo uusien haasteiden edessä

tärkeää on ymmärtää että tulevat vuosikymmenet edellyttävät suuria muutoksia mutta myös panostuksia tulevaisuuteen

tarvitsemme nopeaa talouskasvua pidempiä työuria korkeampaa työllisyysastetta ja julkisen talouden tuottavuuden parantamista